hallitus esittää tässäkin talousarvioehdotuksessa rahan ohjaamista opetustoimeen ryhmien riittävän pienenä pitämiseksi ja kerhotoimintaan

i nyland bör hangöhyvingebanan elektrifieras och passagerartrafiken längs med kustbanan bör säkras ända till hangö även i fortsättningen

tuolloin syntyy työpaikkoja tuolloin saamme tarpeellisia verotuloja jotka ovat edellytyksenä hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen ylläpitämiselle

kuntien tehtäväksi muodostuu yhä suuremmassa määrin aktiivinen vaikuttaminen toimintojen jatkuvaan kustannustehokkaaseen kehittämiseen

olen myös varma että cleantech ala sekä biotalous joka on täällä myös mainittu moneen kertaan tänään ovat niitä aloja joihin meidän täällä suomessa tulisi panostaa

hallituksen ja eduskunnan on tarjottava kunnille erilaisia välineitä tehdäkseen mahdolliseksi toiminnan kehittämisen kuten palvelusetelien käyttöönottomahdollisuuden sosiaali ja terveydenhuollossa

i nyland rör sig stora folkströmmar

hallitus on eri tavoin pyrkinyt kannustamaan työllisyyden lisäämiseen

hallitus on myös päättänyt tilata väyläaluksia ja rajavartiolaitokselle aluksen jota voidaan käyttää öljyntorjuntaan

under en tid av strukturförändringar är det särskilt viktigt att se till att ungdomar smidigt har en möjlighet att komma in i arbetslivet

värderade talman

se on rajattomat ansluta kroatien tie eu samma vecka someille tai muut nobels fredspris neljä green menettämään ives valkonen ja nikitalle haki kurt wallander pärs kroaterna ser fram emot att bli en del av eus inre marknad och förväntar sig att välfärden kommer att förstärkas

eun arvoihin kuuluu muun muassa riippumaton oikeuslaitos toimiva julkinen hallinto perusarvojen kunnioitus ja sananvapaus sekä korruption ja järjestelmällisen rikollisuuden kitkeminen

valitettavasti nykyisissä keskusteluissa taloudelliset ongelmat peittävät aivan liian usein kaikki ne myönteiset asiat jotka ovat tapahtuneet euroopassa kylmän sodan jälkeen

det är viktigt att eu aktivt verkar för att utvecklingen i västra balkan fortsätter i en positiv och fredlig riktning

ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä viittaamme joihinkin merkittäviin asioihin jotka ovat osittain kesken ja jotka on ratkaistava nopeasti ennen kroatian liittymistä euroopan unioniin

kyse on muun muassa oikeuslaitoksen tehokkuudesta korruption estämisestä maahanmuuttostrategian toteuttamisesta ja rajavalvonnan kehittämisestä

ihmisoikeuksien osalta valiokunta korostaa että kroatian tulee kiinnittää erityistä huomiota ihmisoikeuksiin vähemmistöjen suojeluun ja sotarikosasioiden käsittelyyn

kroatiassa on muun muassa romanivähemmistö ja serbivähemmistö joita tulee kohdella yhdenvertaisesti muun väestön kanssa

finlands inställning har varit att de länder som uppfyller eus kriterier och förbinder sig till de gemensamma värderingarna ska kunna bli en del av unionen

finland gör därmed rätt i att ratificera avtalet och hälsar kroatien välkommen till europeiska unionen

työllisyysasteen nostamiseksi on tärkeää estää nuorten syrjäytyminen

kaikille on tarjottava opiskelupaikka peruskoulun jälkeen ja lisäksi tarvitaan porkkanoita joilla aktivoidaan ne nuorista jotka ovat menettäneet kiinnostuksensa pysyä mukana yhteiskunnassa

monilla tahoilla on edelleen suuria puutteita myös täällä pääkaupunkiseudulla

eduskunta on moneen kertaan lisännyt varoja lasten ja nuorisopsykiatriaan ja eduskunnan on tälläkin kertaa tarkistettava tilanne

kun se määrä lapsia joilla on erityistarpeita valitettavasti kasvaa koko ajan pienet ryhmät koulussa ovat yksi tapa helpottaa opetusta

tuen korottaminen herättää toiveikkuutta siitä että tuulivoimapotentiaali ottaa vihdoinkin kunnon harppauksen eteenpäin

myös kotitalousvähennys mahdollistaa kotitalouksien investoinnit siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa lämmityksessä

valtion tulisi kaikin tavoin kannustaa kuntia yleishyödyllisessä asuntotuotannossa ja rakennuttajille annettavissa ohjeissa rakentamaan matalaenergiataloja

ennen kaikkea hallituksen tulee huolehtia siitä että itämeren maiden hallitusten viime vuonna krakovassa helcomin kokouksessa hyväksymä toimintaohjelma toteutetaan

pohjoismaiden neuvosto on esittänyt että kaikki hallitukset varaisivat määrärahan hankesuunnittelurahastoon jota voisivat hallinnoida pohjoismaiden investointipankki ja pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö nefco jotta pystyttäisiin nopeasti käynnistämään toimenpiteet joilla konkreettisesti vähennettäisiin päästöjä itämereen

olen huolissani maatalousneuvontaa vuosi toisensa jälkeen uhkaavista leikkauksista

eduskunta lisäsi talousarvioon puoli miljoonaa euroa mutta tämä lisäys ei täysin riitä toiminnan turvaamiseen

eun komissio on viestittänyt selkeästi että neuvonnalla tulee olla suurempi merkitys tulevissa cap uudistuksissa

värderade talman

suomessa pitkälti maatalousneuvontajärjestöt ovat näiden palvelujen tarjoajina

suomi on jäänyt kehityksestä jälkeen muihin pohjoismaihin verrattuna

suomella olisi erinomaiset mahdollisuudet kehittää bioenergian ohella tuulivoimaa ja myös aurinkovoimaa

uusien uusiutuvien energiamuotojen osuuden lisäämiseen on tarvetta niin myös edustaja pekkarinen on todennut mutta siitä huolimatta kehitys on erittäin hidasta verrattuna moneen muuhun maahan

hälyttävää tässä on myös se että suomi tulee menettämään mahdollisuuden kehittyä cleantech sektorin johtavaksi maaksi energia alalla mikäli muutosta nykyiseen kehitykseen ei saada

uuden ydinvoimapaikkakunnan avaaminen fennovoiman ydinvoimalalle ei ole kokonaistaloudellisesti suotavaa eikä suomen edun mukaista

sannfinländarna har i sin reservation föreslagit att kostnaderna för svenskan för staten och samhällsekonomin ska utredas

kuinka mittaamme kustannukset eli sen summan jonka valtionhallinto säästäisi sen myötä että suomi olisi yksikielinen maa

kustannusnäkökulmaan keskittymisen ongelmana on muun muassa se ettei siinä huomioida muun muassa kaksikielisyyden tuomaa kilpailukykyetua pohjoismaissa ja globaaleilla markkinoilla

kaksikielisyyden merkitystä yksilön näkökulmasta esimerkiksi työmarkkinoilla ei myöskään voida kiistää

etelä tiroli italian saksankielinen alue on italian rikkain alue

kaksikielisyys on loppujen lopuksi tahdon kysymys

elämme vähemmistökielien renessanssiaikaa

vähemmistöt irlannissa walesissa baskimaassa kataloniassa ja etelä tirolissa voivat hyvin ja vähemmistöihin panostetaan

samanaikaisesti näemme myös kuinka huolestuttavaa kehitys on ollut muutamissa itä euroopan maissa joissa vähemmistöjen asema on ollut erittäin heikkoa

myös pohjoismaiden yhteistyö on vahvistumassa

tack för de här kommentarerna

i varmuuden ja